herra puhemies

mutta kuten nyt huomataan korkeakoulut ovat rahapulassa

olisiko voitu helpottaa korkeakoulujen niin oulun yliopiston kuin muittenkin itä suomen ja tampereen yliopistojen asemaa aikaisemmin niin että olisi annettu muutaman vuoden siirtymäaika jolloin opetusministeriö olisi kuitenkin taannut rahallisesti näitten yliopistojen mahdollisuudet toimia ja sillä tavalla antaa strategian toteutumiselle lisäaikaa

arvoisa puhemies

laakson esille tuoma ongelma ei koske pelkästään ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita siitä että oikeudenkäynnit viipyvät

vielä suurempi ongelma tulee siitä että koko järjestelmä ihmisoikeustuomioistuimineen ei toimi sillä kun sieltä tulee tuomio niin meidän oikeuslaitoksemme kieltäytyy perumasta sitä tuomiota jonka suomalainen oikeuslaitos on antanut ja jonka euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vääräksi

minun valitettavasti täytyy olla kyllä vastaan koko tätä lakiesitystä ja lakia sen takia että tällä ei ole minkään valtakunnan merkitystä sille mitä tällä nyt toivotaan eli lastensuojelulle

jos vanhemmat eivät pysty suojelemaan lapsia niin eivät niitä kyllä pysty suojelemaan tämmöiset sensuurijärjestelmätkään

halusin käyttää vain tästä puheenvuoron että oikeusministeriön pitäisi tähän asiaan kyllä vähän enemmän panostaa

lastensuojelun nimissä tehdään aika paljon sellaista lainsäädäntöä joka on minun mielestäni ollut todella arveluttavaa ja sellaisia päätöksiä jotka ovat olleet arveluttavia

jos euroopan ihmisoikeustuomioistuin esimerkiksi sananvapaustuomiossa toteaa että suomalainen oikeuslaitos on väärin tuominnut niin se tuomio pitäisi purkaa täällä suomalaisessa oikeuslaitoksessa

esimerkiksi edellisen opetusministerin kulttuuriministerin aikana siirrettiin kaikki aikuisten ohjelmat vähänkin aikuisilta vaikuttavat ohjelmat iltakymmenen jälkeen

no nyt aikuiset katsovat niitä yhteen kahteen asti aamulla ja sitten ovat silmät ristissä töissä joten ketähän tässä oikein pitäisi suojella aikuisia vai lapsia

toinen asia on että internetmaailma on sellainen jota ilmeisesti tämä sukupolvi ei tässä vaiheessa ymmärrä eikä osaa käyttää ja siksi se kuvittelee että myös lapset käyttävät sitä väärin

ja varmaan käyttävätkin väärin mutta ei tämmöisillä toimenpiteillä kyllä pystytä estämään tätä väärinkäyttöä siksi että ne lapset ovat paljon fiksumpia kuin me ja ne ovat paljon fiksumpia kuin niiden vanhemmat

arvoisa puhemies

minä huomaan hämmästyksekseni kannattavani sekä ed

se tarkoittaa sitä että ed

larikka on siinä mielessä oikeassa että rajoituksilla ei alkoholin kulutusta enää saada vähenemään vaan kasvatuksella joka lähtee kodista

me olemme jossakin vaiheessa vapauttaneet keskioluen myynnin ja sitä kautta sitä kautta ei esitä tästä päätöksestä ei ole kyllä enää paluuta

olisin puuttunut hallintomalleihin ja hallintorakenteisiin ja nimenomaan niihin rakenteisiin joita on hahmoteltu sairaanhoitojärjestelmän uudistamiseksi

minun mielestäni tähän pitäisi terveysvalistuksessa kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin siihen että rajoitetaan ja pannaan mainontakiellot ja pannaan käyttökiellot ja pannaan jakelukiellot

ministeri risikon malli sairaanhoitojärjestelmän uudeksi hallinnolliseksi jaoksi on erinomainen

sen minä ymmärrän että ed

kallis

uusi malli on aivan pakko järjestää koska terveydenhuollossa eletään tällä hetkellä aivan toisenlaista elämää ja toisenlaisessa ympäristössä kuin aikaisemmin

terveydenhuollon kustannukset ovat tällä hetkellä kasvaneet sellaista vauhtia että ilman uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia organisaatioita me emme yksinkertaisesti selviä tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

olisin puuttunut ihan samaan asiaan minkä ed

arvoisa puhemies

pertti virtanen toi puheessaan esille elikkä niihin kokemuksiin ja pelkoihin joita voi esittää kun on kysymys avioerotilanteista ja lasten jakamisesta isälle ja äidille ja perheitten tilanteen selvittämisestä vaikeissa asioissa

ensimmäinen on se ettei tässä toimenpidekertomuksessa eikä perustuslakivaliokunnan valiokunnan

kaikkien kuntien suurimmat terveydenhuoltomenot ovat nimenomaan erikoissairaanhoidossa

uusi terveydenhoitolaki jonka eduskunta todennäköisesti ja toivottavasti saa tällä istuntokaudella mahdollistaa sen että pehmeämpiä taikka toisen tyyppisiä erikoissairaanhoidon palveluja voidaan järjestää myös kunnissa ja kuntien muodostamissa pienissä sairaanhoitopiireissä

on hyvä että tämmöisissä tapauksissa epäilyissä nyt saadaan aikaan moniammatillinen tiimi joka osaa asiansa

esimerkiksi tänä päivänä tuli esille se että ihan ketä kaikkia kaikkia säädöksiä sentään ei kaikkia asioita ei sentään tarvitse kieltää ja etenkään lailla kieltää ja vielä kriminalisoida

arvoisa puhemies

siinä ihan syyttä suotta lapsi otettiin huostaan

kun halutaan niin tiukasti tietää mitä mieltä minä olen niin minäpä olenkin tällä kertaa nyt samalla kannalla kuin demarit elikkä minä esitän että tämä lakiesitys hylätään toisessa käsittelyssä

minkälaisiin asioihin hallitus aikoo puuttua

psykiatrit tekivät puolueellisia tutkimuksia isä ja äiti suurin piirtein tuomittiin perhe erotettiin ja kesti lähes kymmenen vuotta ennen kuin asia todella selvisi

perustuslakivaliokunta voisi omassa mietinnössään käsitellä sitä onko järkevää puuttua kaikkiin asioihin ja mitkä sen tyyppiset asiat ovat joita ei tarvitse sentään lailla säätää

arvoisa puhemies

se oli väärä päätös

on kysymys siitä että tällä tavalla lakeja suoltamalla kansalaisten kunnioitus lainsäädäntöön rapautuu

jos on tämmöinen moniammatillinen tiimi jossa on muitakin kuin asiaan hurahtaneita psykiatreja niin on erittäin hyvä että tämmöinen laki on tulossa

jos edes kansalaiset eivät tiedä mitä lakeja noudattavat tai mitä lakeja rikkovat niin eihän siitä järjestelmästä silloin voi olla oikeita tuloksia kansalaisten eikä myöskään lainsäätäjän kannalta

en minä nyt sitä tarkoittanutkaan etten olisi lukenut enkä ymmärtäisi mutta minä vaan puutuin siihen teidän jatkuvaan valitukseenne mikä sieltä vasemmistosta tulee että kun kerta ei ole tasapalkkaa niin ei ole myöskään tasaveroa

kun ed

toinen asia mihin haluaisin puuttua on tämä tarkastusvaliokunnan halu ikään kuin viedä perustuslakivaliokunnan oikeus antaa mietintö hallituksen toimenpidekertomuksesta yhdistämällä tilintarkastuskertomus ja toimenpidekertomus

esimerkiksi pari asiantuntijaa esitti hyvinkin monia ainakin kaksi sellaista toisenlaista vaalijärjestelmää jotka olisivat taanneet samanlaisen suhteellisuuden kuin tämä hallituksen esityksessä oleva

asko seljavaara sanoi että oulussa ollaan synnittömiä no siellä nyt on muutama tapaus ollut joita on tutkittu ja jotka on myös lehdissä selostettu

kaikille sama palkka niin jo on sama verokin

minä en kyllä kannata sitä koska kyllä perustuslakivaliokunta valiokuntana pystyy ja sen pitää pystyä käsittelemään asioita laajemmin kuin pelkästään tilinpitoasioina

dhondtin menetelmällä jaetaan paikkajako valtakunnallisesti sitten tällä uudella haravajärjestelmällä mikä tämä on hareniemeyer ei osaa edes lukea jaetaan vaalipiiriin nämä äänet ja sitten vielä pitää olla kolmas semmoinen tasaushomma että et saadaan ihan varmasti kaikille kaikki puolueet saavat sen määrän kansanedustajia kuin on äänimäärä koko valtakunnassa

no minusta siinä nyt on pahaa koska nyt on kysymys siitä että ihmiset haluavat sen ehdokkaan kansanedustajaksi jota hän äänestää

tämän tarkoituksena on vaan tämän nykyisen järjestelmän betonointi ja uusien liikkeitten esiintulon estäminen

vihreitä ei taatusti olisi täällä

missä perussuomalaiset olisivat jos olisi tämä samanlainen järjestelmä ollut voimassa ei missään

kuitenkin sieltä valittiin tuulikki ukkola

arvoisa puhemies minä en saa puhua kun ne huutavat niin kovasti

suomi ottaa niin paljon velkaa että meillä ei nyt kyllä ole paljon syytä rehennellä sen enempää euroopan unionissa kuin pohjolassakaan

alueellisella tasolla nimenomaan tämä johtaa nykyistä huonompaan tilanteeseen missä puolue saa kannatusta vai ei siis siinä tapauksessa että puolueelle tulee kannatusta vain yhdessä vaalipiirissä tai kahdessa vaalipiirissä

minä kysyn vaan sosialidemokraateilta mikä on teidän vaihtoehtonne koska täytyyhän teillä olla vaihtoehto

täytyyhän teillä olla vaihtoehto jos te arvostelette sitä että yritetään pelastaa rahaliitto ja yritetään pelastaa emu ja yritetään pelastaa kansalaisten hyvinvointi koska jos me emme tätä tee meiltä katoaa vienti ja meiltä katoavat työpaikat

täytyy muistaa että alueilla on sellaisia ongelmia joitten ympärille saattaa syntyä yhtäkkiä joku liike esimerkiksi kemijärven junaliike

jos olisi hyvä hetki ollut niin siitä olisi voinut tulla painostusryhmä tänne eduskuntaan johon olisi tullut kansanedustajia eri aatesuunnista

vuolanne luetteli ketkä kaikki täältä osti pullia sokos tämä nykyinen olisivat tippuneet jos olisi tämä tuleva vaalijärjestelmä olisi ollut voimassa

tätä ei ole valmistettu arvoisella tavalla vaan puoluesihteerit ovat käyneet näissä toimikunnissa huutokauppaa ja poliittista peliä

minä toivon että todennäköisesti koska tämä menee tässä eduskunnassa läpi uusi eduskunta on valveutuneempi ja äänestää ulos tämän lakiesityksen palaa takaisin siihen entiseen vanhaan järjestelmään joka meille kaikille on tuttu joka ottaa huomioon että me olemme tällä järjestelmällä tulleet toimeen oliko se nyt sata vuotta vai miten se oli ed

sasi

vai aikooko tämä talo eduskunta laatia jonkinlaisen kuoren lyijykuoren suomen ympärille että mikään heti mikä on radioauto televisio autosta radioaalto televisioaalto tai muu vastaava ei pääse sen läpi

elikkä on kysymys ihan mahdottomasta tehtävästä

jos halutaan lapsia suojella on ainut keino suojella kotona ja sillä tavalla kasvattaa vanhempia että he tietävät mistä on kysymys

arvoisa puhemies

nythän he eivät edes tiedä että lapset pystyvät katsomaan omin avuin jos haluavat näyttöpäätteestä internetin kautta mitä tahansa

kiljunen esittää että medianäkyvyyskin pannaan verolle elikkä sekin lasketaan vaalikuluihin tai että medianäkyvyys kielletään

minä kysyisin vaan siitä kun puhutaan että pitää lakeja noudattaa

sehän se on meidän tarkoituksemme että ihmiset noudattavat niitä lakeja mitä tässä talossa säädetään

älkäämme säätäkö sellaisia lakeja joita ei pystytä eikä kyetä noudattamaan

tämähän romuttaa koko laillisuusperiaatteen ihmisten kunnioituksen tätä taloa ja lainsäädäntöä kohtaan jos me laadimme koko ajan sellaisia lakeja joita on aivan mahdoton noudattaa

minä toivoisin että kun jatkossa ryhdytään tätä suurta kokonaisuudistusta kaavailemaan niin katsottaisiin mikä media silloin on vallalla ja se todennäköisesti ei ole kyllä enää televisio

arvoisa puhemies

minä en ollut silloin kyllä eduskunnassa kun tarkastusvaliokunta asian ensimmäinen käsittely täällä eduskunnassa käytiin

sen sijaan olin muistaakseni silloin kun se hyväksyttiin tässä eduskunnassa kun oli toinen käsittely elikkä vaalien jälkeinen käsittely

näin se nyt vaan on

toimittajana jouduin seuraamaan miten aktiivisesti tätä puolustitte ja kaikki muut olivat lähestulkoon eri mieltä teidän kanssanne mutta te onnistuitte kyllä lobbaamaan silloisen eduskunnan tämän valiokunnan taakse

sillä ei minun mielestäni ole juuri paljon mitään muuta merkitystä kuin se että se tuli korvaamaan sitä edellistä järjestelmää joka tuottaa tuotiin sitä tämä

arvoisa puhemies

mustajärvelle sanoisin että on aivan mahdotonta kuittikohtaisesti tutkia valtiontalouden tarkastusvirastonkin joka ikistä valitun kunnanvaltuutetun vaalibudjettia

toinen asia on että minä sanon että voi teitä kansanedustajat jotka menitte maakuntien suomi pauloihin

arvoisa puhemies

pulliaisen ja ed

mutta korporatiivit istuivat sak ja muut ammattiliitot ja tietenkin toiselta puolelta toiset liitot

onko todellakin niin että jos varkaudella saa tietoja niin varkautta ei voi tutkia

elikkä kyllä tämä on hyvin vanhaa perua

tämä vaalirahoituslaki sinänsä mikä oli viime eduskuntavaaleissa voimassa ei ole oleellinen asia kyllä sitä nyt jokainen lukutaitoinen olisi osannut vaalirahailmoituksen kunnolla täyttää jos olisi vähän viitsinyt ja vaivautunut

jos wikileaks julkaisisi veroparatiisitiedot ja siellä olisi ketä nyt olisi niin totta kai niihin täytyisi puuttua

kysymys on jokaisen omasta moraalista miten sen täyttää ja miten rehellisesti sen täyttää

mutta siinä mielessä tietenkin tämä revohka mikä tässä on ollut käynnissä on erittäin hyvä että nyt saadaan puhkaistuksi kaikki ne mahdolliset kytkökset ja paiseet mitä tässä vaalirahoituksen yhteydessä on ollut

tämä koko yhteiskunta niin amerikassa ruotsissa suomessa kuin muuallakin on tietynlaisessa kulminaatiopisteessä